arvoisa puhemies

edellisellä kaudella jo käsittelyyn otettu mutta rauennut laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseksi tuntuu hivenen vaikeaselkoiselta lukea mutta ehkä tämä on sitten uusi käsite suomalaiseen opetusalan lainsäädäntöön

kun on kyseessä kirkolliskokouksen valmistelema esitys eduskunta voi vain hylätä tai hyväksyä sen ei muuttaa sisältöä ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on

tavoitteena on kuitenkin lyhentää ja yksinkertaistaa valintamenettelyä sillä nykyisten säännösten edellyttämän sitoutumisen pitkään valintamenettelyyn on arvioitu vähentäneen varteenotettavien hakijoiden määrää

on ilo jatkaa työtä ensi viikolla strasbourgissa yleisistunnossa

arvoisa puhemies

olisi hyvä että nyt tämä jämähtänyt lainsäädännöllinen tila saataisiin eteenpäin

elikkä tämä lakialoite on selkeä hyvä kannanotto sairauteen ja elinikäiseen dieettiin joka siihen on ainoa oikea hoito

keskustelu on päättynyt

suomalainen tutkintojärjestelmä on jo käynyt läpi monta uudistusta ja sen me useat tässäkin salissa olemme kokeneet omissa opintopoluissamme ja se kuvastanee muuttuvaa maailmaamme

sopimukseen sisältyy myös velvoite ottaa takaisin kolmannen maan kansalainen ja kansalaisuudeton henkilö